uskon itse vahvasti siihen että toimivaa ja hyvää lainsäädäntöä voidaan tehdä vain niin että kuullaan riittävästi niin asiakkaiden kuin asiantuntijoiden työn tekijöiden näkemyksiä

lisäksi budjettiin pitäisi saada näkyville itämeren suojelun kustannukset jotta eduskunta voi tarkastella ovatko ne riittävässä suhteessa tavoitteisiin

en usko että me pystymme millään tavalla ikään kuin vähentämään sitä rahoitusta jota me olemme laittamassa näihin tärkeisiin palveluihin koska meidän väestömme ikääntyy me tarvitsemme näitä palveluja

sillä pystytään parantamaan ihmisen elämänlaatua ja myöskin sitten ehkä ennaltaehkäisemään sellaisia asioita jotka tulevat eteen

toteutettava uudistus merkitsee huomattavia muutoksia kunnille ja nykyisille sosiaali ja terveydenhuollon organisaatioille

aika saattaa hiukan ylittyä mutta toivoisin tässä asiassa hieman joustavuutta koska aika isosta ja mittavasta paketista tässä asiassa on kyse

ympäristövaliokunta pitää tätä esitystä tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä

kliinisessä lääketutkimuksessa henkilötietojen käsittely on mahdollista lain mukaisen suostumuksen tai muun laissa säädetyn perusteen nojalla ja siksi lakia ehdotetaan nyt tältä osin täydennettäväksi

lainsäädännön tehtävä on muodostaa kehikko jonka varassa voidaan tehdä ammattimaista hyvää laadukasta työtä ja totta kai pitää huolehtia että tähän työhön on myös realistiset mahdollisuudet

pidän kysymystä hyvin tärkeänä ja koen kyllä että olen tehnyt erittäin paljon sen eteen että myös muistisairaiden asema näissä ratkaisuissa otetaan huomioon

olen aivan vakuuttunut että meidän pitää turvata kaikkien suomalaisten julkiset palvelut tässä maassa ja se koskee myös niitä alueita maassamme missä esimerkiksi pitkät etäisyydet muodostavat oman erityisen haasteensa ja juuri sen vuoksi meidän täytyy katsoa miten voimme koota niitä voimavaroja joita meillä on jotta me pystymme palvelemaan kansalaisten perustarpeita nykyistä paremmin

mutta se tapa jolla tehdään tätä työtä on myös tärkeä

silloin tulee merkitykselliseksi se miten pystymme kannustamaan ihmisiä liikkumaan ja edistämään terveyttään ja niin edelleen ja sen takia näissä meidän näkemyksissämme on ehkä hieman eroja ainakin toistaiseksi

toimitila ja palvelurakennusten ilmastointijärjestelmien kylmälaitteet sisältävät monesti ilmaston kannalta haitallisia kaasuyhdisteitä joiden päästöjä voidaan laitteiden kunnossapidolla ja tarkastuksilla vähentää

eli asunto osakeyhtiöön ehdotetaan nyt kattavia säännöksiä myös yhtiön sen johdon ja osakkeenomistajan vahingonkorvausvastuusta silloin kun vahinko on aiheutettu asunto osakeyhtiölakia rikkomalla

siinä säädetään muun muassa aikarajat sosiaali ja terveysalueiden kuntayhtymien perustamiselle ja toiminnan käynnistämiselle samoin kuin tuottamisvastuussa olevien kuntayhtymien muodostamiselle

olisin vielä palannut tuohon edustaja mäntylän kysymykseen jossa aivan aiheellisesti kysyttiin sitä millä tavalla meidän palvelujärjestelmämme kykenee vastaamaan niihin moninaisiin haasteisiin joita ihmisille erilaisissa elämäntilanteissa tulee

kaiken keskiössä pitää olla vanhuspalvelulain keskeinen tavoite toimintakyvyn mahdollisimman hyvänä pitämisestä mahdollisimman pitkään

arvoisa puhemies

valiokunnan mietintö on yksimielinen ja sisältää seitsemän lausumaehdotusta joiden sisältöä tässä puheenvuorossa

käytännössä tilanteita joissa tutkittava on keskeyttäessään tutkimuksen halunnut peruuttaa suostumuksensa myös henkilötietojen käsittelyyn on kliinisissä lääketutkimuksissa ollut vain vähän

puhemies

tässä omaishoidon kehittämisohjelmassa joka on todellakin laadittu on tuo työryhmä itsekin lähtenyt jaottelemaan toimenpiteitä siten että on toimia jotka voidaan laittaa liikkeelle tällä kaudella ja toimia jotka jäävät sitten seuraavan kauden ratkaistavaksi

näihin liittyen laissa säädetään myös henkilöstön asemasta uudistuksessa omaisjärjestelyistä sekä siitä miten erilaisiin sopimuksiin oikeuksiin ja velvoitteisiin liittyvät käytännön järjestelyt toteutetaan

on arvioitu että osa kotihoidon tuella nyt lapsia hoitavista vanhemmista siirtyisi osa aikaiseen työhön ja joustavan hoitorahan saajiksi

kyse on sekä työnjaollisesta että myös asenteellisesta muutoksesta

on aivan totta että meidän pitää erityistä huomiota kiinnittää tietenkin näihin nuoriin ikäluokkiin ja se on iso haaste tällaisessa taloudellisessa tilanteessa jossa olemme jossa sitä työtä ei välttämättä löydy aivan niin helposti kuin toivoisimme

arvoisa herra puhemies

uutta lakia sovelletaan myös sellaisen vahingon korvaamiseen jonka osakkeenomistaja on aiheuttanut rikkomalla kunnossapitovastuuta tai muutostyötä koskevia säännöksiä

kuusisto kävi läpi hyvät perustelut sille minkä vuoksi tätä lakiesitystä ei pidä olla viemässä tässä muodossa eteenpäin

arvoisa puhemies

kuten jo äsken totesin on varmasti niin että ihan tässä muutamassa kuukaudessa ei ikään kuin hokkuspokkustempuilla suomalaista vanhustenhuoltoa ja ikäihmisten kohtelua laiteta kuntoon mutta tämä laki on tärkeä

niinpä pakollisten energiatehokkuustarkastusten sijoittaminen laitteiden huollon yhteyteen kuten tässä nyt esitetään on myös kustannustehokas toimintatapa

arvoisa puhemies

on totta että meillä on varmasti haasteita niin asumisperusteisen sosiaaliturvan kuin myös terveydenhuollon osalta mutta en pidä tätä asiaa tai ilmiötä tässä vaiheessa kyllä sellaisena joka uhkaisi meidän suomalaisten palveluita kovin mittavassa määrin

viimeisten kymmenen vuoden aikana sosiaalihuollon palvelut ovat vahvasti eriytyneet erityislakien mukaisiksi palveluiksi vaikkapa esimerkkeinä lastensuojelu ja vammaispalvelut ja samaan aikaan sosiaalihuollon peruspalvelut ovat heikentyneet ja nyt yritämme saada aikaan muutoksen jossa sosiaalihuollon palvelujärjestelmä kääntyisi ikään kuin toisinpäin

niiden pohjalta on pidetty tarpeellisena sitä että tutkimuslakia näiltä osin täsmennetään ja nyt on eduskunnalle siis tuotu tämä kyseinen esitys

kyllä varmasti kaiken lähtökohta on varhainen tuki varhainen apu silloin kun ongelmia syntyy

nyt näitä neuvontapalveluja tämän tärkeän lainsäädännön onnistumiseksi on hoidettu jotakuinkin väliaikaisilla järjestelyillä

vanhemmat voivat etuuden turvin hoitaa lasta kotona kokonaan jos molemmat tekevät esimerkiksi osa aikaista työtä ja vuorottelevat lapsen hoitamisessa

tässä esimerkiksi tämä terveystarkastusten osuus jonka nyt hallitus teki tämä viisas lisäys on yksi työryhmän omista ehdotuksista joita voidaan viedä jo tällä kaudella eteenpäin

mutta korostan kyllä että vanhuspalveluiden ikäihmisten palveluiden osalta se että esimerkiksi nyt tukisimme kunnissa nimenomaan niitä kotiin vietäviä palveluita voisi vahvistaa myöskin pitkällä juoksulla sitä että voitaisiin säästyä siltä raskaammalta inhimillisesti hankalammalta ja myös taloudellisesti kustannuksiltaan korkeammalta hoidolta ja hoivalta

puhemies

se viitoittaa tietä kaikenikäisten suomeen ja siihen että tämä lain keskeinen sisältö toimintakyvyn ylläpitäminen pidempään ja sen turvaaminen että ihmiset voivat omassa kodissaan asua turvallisesti ja myöskin varautuminen tähän ikärakenteen muutokseen on tärkeää huomata

tässä jälleen kerran totean että ehkä se että me saisimme tämän palvelujärjestelmän tämän rakenteen toimivammaksi esimerkiksi niillä muutoksilla joita nyt tuossa sote uudistuksessa viemme eteenpäin olisi yksi osa tätä vastausta

kyllä näiden asiantuntijakuulemisten myötä jotka tämän asian osalta ympäristövaliokunnassa kävimme läpi kävi selväksi se että tämä on omiaan lisäämään ympäristön pilaantumisen ja myöskin pilaamisen mahdollisuuksia

tässä aiemmassa keskustelussa viitattiin muun muassa siihen että eräissä kaupungeissa on päätetty että myös niin sanotuille paperittomille henkilöille taattaisiin tietyt terveyspalvelut maksutta

valiokunta on tähän asiaan kiinnittänyt jo aikaisemminkin huomiota ja haluaisimme että hallitus ottaisi nämä terveiset nyt tosissaan ja turvaisi kemikaalilainsäädännön oikeanlaisen tulkinnan ja myöskin yrityksille suunnattavan neuvontapalvelun koska varsinkin pienemmillä yrityksillä voi olla todellisia vaikeuksia selviytyä tästä hyvin haasteellisesta lainsäädännöstä ja sen toteuttamisesta ilman näitä kunnollisia neuvontapalveluja

osakkeenomistajan vahingonkorvausvastuun perusteita ehdotetaan lisäksi muutettavaksi niin että vastuu ei enää edellyttäisi törkeää laiminlyöntiä tai huolimattomuutta mutta toisaalta lähtökohtana on pidettävä ettei vastuu yhtiökokouksen päätöksistä koske yleensä yksittäistä osakkeenomistajaa

arvoisa rouva pu hemies

sosiaalihuollon peruspalvelut olisivat ensisijaisia ja erityislainsäädännön mukaiset palvelut ainoastaan niille joiden tuen tarpeeseen ei näillä peruspalveluilla kyetä vastaamaan

kannattaa myös muistaa se että vaikka meillä on näitä esimerkkitapauksia siitä että ei ole pystytty auttamaan niin esimerkiksi kouluterveyskyselymme kertovat kyllä myös siitä että olemme saaneet myönteistä kehitystä aikaiseksi

mielestäni tämä ministeri vehviläisen asenne kuvastaa monessakin mielessä nykyisen hallituksen toimettomuutta silloin kun hallituksella on ollut kolme vuotta aikaa hoitaa niin kansalaisille tärkeitä peruspalveluita kuin liikennepoliittisestikin keskeisiä hankkeita

on huomattava tässä asiassa myöskin se että kunnissa ei välttämättä ole resursseja näihin toimintoihin joita nyt hallitus kaavailee siirrettäväksi kunnan puolelle

mielestäni tämä kyllä on asia joka varmasti kiinnostaa meitä muitakin sillä on monia sellaisia sairauksia joista meillä ei ole välttämättä tietoa ja jotka saattavat olla sitten kansanterveydellinen ongelma ja on hyvin tärkeää että myös sellaiset henkilöt saavat asianmukaista hoitoa

olen saanut kiertää tämän vanhuspalvelulain myötä nyt eri puolilla suomea

samalla on etsitty ratkaisuja jotka turvaavat ihmisille perustuslain turvaamat perusoikeudet erityisesti oikeuden riittäviin sosiaali ja terveydenhuollon palveluihin

olemme tehneet tämän lain voimaantulon tueksi paitsi tämän laatusuosituksen myöskin sitten tällaisen kierroksen jossa ministeriön eri osaajat ovat näiden alueellisten toimijoiden käytettävissä

lakiuudistuksen toteuttamista ja jalkauttamista varten sosiaali ja terveysministeriö suunnittelee alueellisia koulutuksia joita on tarkoitus järjestää jo loppusyksystä lähtien

jo syksyn aikana ministeriön toimesta järjestettiin laaja valtakunnallinen kierros vanhuspalvelulain toimeenpanosta yli kymmenellä paikkakunnalla vierailimme ja nimenomaan kutsuimme tämän alan toimijoita tekijöitä kuulemaan sitä asiaa ja saamaan niitä eväitä siihen omaan työhönsä

yhä suurempi osa meidän nuoristamme voi paremmin kuin ennen

mitä sitten tulee tähän kolmannen sektorin rooliin olen täsmälleen samaa mieltä ja meillähän on hyviä järjestökumppaneita jotka ovat palveluntuottajina tällä toimialalla ja tekevät hyvää työtä

yhteistä maailmaa ei voida koskaan rakentaa ilman yhteistyötä vuoropuhelua ja ymmärrystä

yhtiö on jatkossa velvollinen korjaamaan aiheuttamansa vaurion yhtiössä sovittuun tasoon eli siihen tasoon jossa huoneisto on alun perin osakkeenomistajalle luovutettaessa ollut tai joka on muutoin omaksuttu

laadukas varhaiskasvatus tukee myös lasten välistä tasa arvoa sillä se voi tasoittaa lasten kotitaustoihin liittyviä eroja

hämmästelen ministeri vehviläinen teidän äsken sanomaanne

eli kannatan ed

monet kansakunnat tarvitsevat apua tässä työssä jotta ihmisillä olisi toivoa ja tulevaisuuden uskoa näköalattomuuden sijasta

siksi näissä asioissa pitää pitää mielessä tämä kokonaisuus ja aivan kuten ministeri risikko tässä totesi näitä kyllä hyvin vakavasti pohditaan hallituksessa

me nyt odotamme näitten alueitten lausuntoja myöskin tähän kysymykseen liittyen ja mielestäni tämä asia täytyy katsoa sitten kun kuntien palaute on tullut

hämmästelen todella aiotteko te vielä tämän lopunkin vaalikauden mennä minun selkäni taakse silloin kun asiat teiltä jäävät hoitamatta

uskon että juuri järjestöjen kautta olemme saaneet monessa muussakin asiassa aika paljon hyviä käytänteitä myöskin julkisen puolen käyttöön eli olen kyllä itse sitä mieltä että tarvitsemme myös järjestöjä tässä yhteistyössä

muihin pohjoismaihin verrattuna suomessa on ollut poikkeuksellinen kahden rinnakkaisen järjestelmän kotihoidon ja varhaiskasvatuksen yhtäaikainen kehittyminen

haluan vielä loppuun todeta että tämän vaalikauden aikana monissa puheenvuoroissa tämän taloustilanteen johdosta ehdotettiin myös sitä että luovuttaisiin näistä uusista lainsäädäntöhankkeista jollainen myös sosiaalihuoltolain uudistus on

myös kunnossapitotyöntekijän vastuuta työstään selvennetään

nyt kun hallituksen rakennepaketissa on näitä linjauksia koskien myös vanhusten ja ikäihmisten hoidon ja hoivan osuutta tulemme tämän kevään aikana myös jalkauttamaan näitä vanhuspalvelulakiin liittyviä asioita vieläkin pidemmälle

siinä tietenkin yk järjestöillä on aivan keskeinen rooli ja tähän sopii erittäin huonosti tietenkin se että hallitus on kehitysyhteistyörahoja muun muassa päättänyt leikata

on tietenkin selvää että tämä talouden ja työllisyyden haaste kuntatalouden haasteet tulevat näillä kierroksilla kyllä esiin

sote alueistahan on tarkoitus päättää sitten siinä vaiheessa kun tämä lainsäädäntö on saatettu voimaan ja muistutan vielä kerran että myös tuossa vaiheessa on tarkoitus kuulla kuntia

tämä on mielestäni aivan oleellinen kysymys ja haluan nyt vielä vastauksen siihen kun minä ministerinä ollessani totuin siihen että kun on keskeisiä liikennepoliittisia hankkeita niin niitä viedään hallituksen yhteisissä palavereissa eteenpäin ja myöskin muuten tein esityksiä niistä lisätalousarvioriihissä

lakiin otetaan myös säännös yhtiön oikeudesta teettää kunnossapitotyö osakkeenomistajan kustannuksella jos osakkeenomistaja laiminlyö lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvan kunnossapitovastuunsa

ulkoasiainvaliokunnan matkalla saimme vierailla lukuisten yk toimijoiden luona ja keskustella ykn roolista nyt näissä kaikissa polttavissa kriiseissä

eli se ei ole ajatuskaan että valtiovallan puolelta jotenkin saneltaisiin tätä tilannetta vaan koko ajan pidetään tiivistä yhteyttä kuntakenttään niin kuin on tehty tähänkin asti

itse olen vahvasti eri mieltä sillä pitääkö luopua ensimmäisenä niiden ihmisten uudistuksista jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa

arvoisa rouva puhemies

ihan valiokunnan puolesta haluan todeta että meillä ei valitettavasti ollut tähän erittäin mielenkiintoiseen asiaan mahdollisuuksia kovin syvällisesti paneutua sen johdosta että työpöytämme on kovin kovin täynnä erilaisia asioita

siellä nousi esille myös kysymys siitä miten kykenevä ykn turvaneuvosto on tekemään tänä päivänä esimerkiksi syyrian kriisiä koskevia päätöksiä koska emme voi ajatella että autamme ihmisiä vain lähialueilla

en ole kuitenkaan sitä mieltä että pystyisimme suoraan siirtämään jonkun muun maan mallin suomeen vaan meidän pitää tehdä näitä asioita omalta pohjaltamme

uskon kyllä että kun me kaikki täälläkin olemme moneen kertaan puhuneet ennaltaehkäisyn merkityksestä tämä lainsäädäntö on juuri tuota ennaltaehkäisyä parhaassa mahdollisessa muodossa

on tarpeen myös muistuttaa että jatkossa pitää olla parempi tieto siitä mitä noissa asunnoissa on tehty

subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittaminen puolestaan ei tarkoita sitä että yhdeltäkään lapselta evättäisiin oikeus varhaiskasvatukseen

mutta haluan kuitenkin vakuuttaa että hallitus haluaa saada tämän uudistuksen eteenpäin jotta me saamme kansalaisten kannalta keskeiset palvelut parempaan kuntoon

todellakin nämä tuossa budjetin täydennyksessä olevat lisäresurssit on tarkoitus kohdentaa paitsi tähän terveystarkastusten lisäämiseen myöskin omaishoitajan vapaan aikaisen toimeksiantosuhteisen sijaishoidon kehittämiseen koska jaan tuon huolen hyvin moni omaishoitaja laittaa viestiä minulle tai tulee puhumaan tuolla eri puolilla suomea juuri tästä ongelmasta että ei oikein uskalleta pitää edes niitä lomapäiviä ja ei tiedetä miten se oma omainen sitten selviää

pulliaiselta vastaan että seuraavissa yhteyksissä voimme kuulla myös tutkijapuolta

olen itse hiukan huolissani siitä koska esimerkiksi ruotsissakin on esimerkkejä että se on nimenomaan hyvin toimeentulevien ja korkeasti koulutettujen mahdollisuutta valita

arvoisa puhemies

tältä osin voi todeta että sosiaali ja terveysministeriössä tehdyt laskelmat eivät missään tapauksessa kerro koko totuutta yksittäisten kuntien tulevasta tilanteesta

mutta todella ympäristövaliokunnan työtilanne on nyt sellainen että meidän on ollut aivan pakko hieman rajoittaa niitä kuulemistoiveita joita meillä on ollut

itse asiassa tähän sote järjestämislakiin on kirjattu paljon vahvempia velvoitteita järjestämisvastuiselle taholle kuulla kansalaisia omalla alueellaan myöskin palvelujen tuottamisesta

valiokunta on ottanut sitten aika lailla kantaa tässä mietinnössä myös kosteus ja homevaurioihin jotka ovat erittäin merkittävässä roolissa myöskin asumisesta puhuttaessa

työllisyyden edistämisen näkökulmasta ei ole perusteltua vaikeuttaa työttömien työnhakua rajaamalla heidät subjektiivisen kokopäivähoito oikeuden ulkopuolelle

mutta kun edustaja palola tässä viittaa tähän tutkimukseen niin kannattaa nyt pitää mielessä edelleenkin se asia jonka jo äsken tuossa totesin että tämä sote järjestämislakiesitys on ihan puolueiden yhteinen ratkaisuehdotus tähän asiaan

haluamme kiirehtiä sitä työtä joka hallituksessakin on meneillään rakennusten kosteus ja homeongelmien vähentämiseksi

on todella hyvä että tämä kuntoutuksen rooli nousee tässä esille ja tässä meillä kyllä on varmasti opittavaa myös esimerkiksi naapurimaastamme ruotsista

kyllä kai politiikassa kuitenkin pitäisi olla kysymys siitä että kansalaisilla olisi mahdollisuus nähdä mitkä ovat eri puolueiden tarjoamat vaihtoehdot eri asioiden osalta

arvoisa puhemies

joskus jopa käy niin että se hoidettava voi sitten tuon muun jakson aikana saada erilaisia muita ongelmia joita sitten omaishoitaja ikään kuin joutuu siellä kotona hoitamaan vielä lisäksi